yhteinen tehtävämme on korjata tilanne ja kasvattaa ihmisten luottamusta siihen ettei ole sellaisia sidonnaisuuksia jotka herättävät perusteltuja epäilyjä

suomi on valmis antamaan apua muille jäsenvaltioille avunantovelvoitteen mukaisesti ja odottaa muiden jäsenvaltioiden toimivan samalla tavalla

tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä taloudellisia ohjauskeinoja

nopeimmin kasvaneiden kehittyvien maidenkin tuotannon kasvu on merkittävästi hidastunut

siksi jo näinä vuosina on asetettava määräykset jotka ohjaavat kaikkia näitä investointeja jo nyt täyttämään lähes hiilettömän yhteiskunnan vaatimukset

suurin osa euroopan maista joutunee nostamaan kokonaisveroastetta ikääntymisen ja laman laskun maksamiseksi halusimme sitä tai emme

kritisoitte siitä ettei ole kriisiryhmää perustettu

tämä tarkoittaa vaali ja puoluerahoituslainsäädännön uudistamista vastaamaan tämän ajan avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimuksia ja sen varmistamista että näitä uusia pelisääntöjä myös noudatetaan sekä valvotaan tehokkaasti

teollisuudesta tulemme saamaan toinen toistaan huonompia uutisia

tämä johtuu siitä että tuhansien tiedemiesten yhteinen kanta maailmassa on se että maapallon kasvihuonepäästöjen kasvu on saatava taittumaan jo lähivuosina

tämä tulos ei ole yllätys sillä jo aikaisemmat arviot kestävyyden turvaavasta julkisen talouden ylijäämästä olivat täsmälleen samat kuin näissä uudemmissa laskelmissa

arvoisa puhemies

kyseinen yhtiö voisi hankkia euroalueen valtioiden takauksilla rahoitusta markkinoilta ja kanavoida luottoja rahoitusta tarvitseville valtioille

samoin toteutimme kuntaliiton toiveen siitä että kiinteistöveroista päättämiseen annettaisiin lisää tilaa

tuottavuusohjelman kaikki keskeiset periaatteet sen tavoitteet lähtökohdat asetettiin edellisessä hallituksessa

vaali ja puoluerahoitukselle haetaan nyt lauri tarastin vetämässä toimikunnassa ja myös tässä eduskuntakeskustelussa uusia rajoja lisää läpinäkyvyyttä ja julkisuutta

nyt siinä ovat olleet mukana metsäteollisuus työntekijäjärjestöt metsänomistajat tutkijoita

suomen edun mukaista on venäjän sitoutuminen jatkuvaan kehittymiseen demokratiana ihmisoikeuksia kunnioittavana oikeusvaltiona ja markkinatalousmaana

sekä tuulivoiman ja biokaasusähkön syöttötariffin että metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki alenee sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden hinnan kasvaessa

taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ohella suomen on valittava hyvinvoinnin ylläpitämiseksi myös ekologinen kestävyys

tämä prosessi tästä eteenpäin tulee olemaan se minkä kerroinkin eilen eli siltä osin kun tässä vaaditaan valtioneuvoston myötävaikutusta eli valtioneuvoston suostumusta oman talousvyöhykkeemme käyttämiseen liittyen on laskettu näiden eri lausunnonantovaiheiden jälkeen että työ ja elinkeinoministeriö tulee tuomaan tämän suostumuksen valtioneuvoston käsittelyyn syyslokakuussa todennäköisimmin syyskuun lopussa

eiköhän se juuri ole sen tyyppinen ryhmä jota te sitten myöhemmin olette vaatineet asetettavaksi

kyllä näiden yhteisvaikutus on merkittävä

arvoisa puhemies

siksi päästöjen kokonaismäärä on saatava pian myös alenevalle uralle ja teollisuusmaiden jotka sekä historiassa että juuri nyt saastuttavat eniten on myös leikattava päästöjään eniten

tämän kaiken päälle mielestäni meillä on kuntien kanssa erittäin hyvä yhteisymmärrys siitä että erityinen huomio täytyy kiinnittää myös kuntien erittäin nopeasti kohoavien menojen hillitsemiseen

suomalaisella osaamisella teknologialla ja työllä on mahdollista saavuttaa merkittävä asema maailman nopeimmin kasvavilla ympäristö ja energiateknologian toimialoilla

meillä tulevaisuuden suunnittelua tehdään erittäin laajalla pohjalla

toiseksi kansaneläkemaksun poistamisella alennetaan työllistämisen kustannuksia

älkää alistuko siihen verokritiikkiin jota oppositiosta esitetään sillä se veropolitiikka jota on harjoitettu ja jolla on kulutuskysynnästä huolehdittu tämän vaalikauden aikana keskellä lamaa on ollut onnistunutta

eli me tarvitsemme aitoa tuottavuusohjelmaa

minusta nyt on kuitenkin tärkeintä näiden eilisten irtisanomisten osalta toimia ripeästi näillä paikkakunnilla rakentaa yhteistyötä näiden yritysten työntekijöiden muiden yritysten alueen viranomaisten kuntien koulutuslaitosten kanssa niin että kuten muillakin viime vuosien rakennemuutospaikkakunnilla saadaan nopeasti uusia yrityksiä laajennuksia uutta työtä näille ihmisille

arvoisa puhemies

sen tarkoituksena ei ole henkilöstön vähentäminen vaan tuottavuuden parantaminena

leikkausten on toteuduttava nopeasti jotta voimme saada toivotun vaikutuksen

hallitus katsoo että naton tavoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi ovat yhteensopivat suomen ja euroopan unionin ulko ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kanssa

mikään lisäraha ei pysty paikkaamaan tässä tilanteessa sitä nopeasti kehittyvää kustannusten nousi huhtikuun alussa eyn lisäksi must lähetetä nousua joka on käynnissä

solidium voi myös hallitusti ostaa yksin tai yhdessä muiden kotimaisten omistajien kanssa kansallisesti merkittäviä omistuksia

kaikella tällä tähdätään siihen että maapallon keskilämpötila ei nousisi kahta astetta enempää verrattuna esiteolliseen kauteen

hallitus lähtee siitä että suomalaisille tärkeät palvelut ja etuudet turvataan ilman että tulevien sukupolvien verorasitus nousee kohtuuttoman korkeaksi

kyllä nämä päätökset on tässä suhteessa tehty aivan selkeässä järjestyksessä

mutta sitten tähän varsinaiseen vesiluvan mukaiseen lu paan joka on ympäristöviranomaisten antama lupa siihen ei hallitus mitään aikataulutavoitteita ja ohjeita anna

se on ylläpitänyt selkeästi kotitalouksien luottamusta joka on ollut vahvin keino meillä ylläpitää työllisyyttä tässä kriisissä

kolmanneksi sosiaalisen vuokra asuntorakentamisen voimakas elvyttäminen muun uustuotannon nopeasti vähentyessä on myös ollut perusteltua

lisäkysymys että se on asennekysymys jo kaksi vuotta tai että niitä otetaan sen yhdessä joten kaksi eu kysymys on edustaja kyllönen parantaminen

edellisen laman virheitä ei pidä toistaa maksattamalla laman laskuja yhteiskunnan heikko osaisilla

ilmasto muuttuu tämän saavuttaessammekin sillä kahden asteen keskilämpötilan muutoskin johtaa suuriin muutoksiin

selonteossa hallitus kuvaa aiempia selontekoja hieman laajemmin niitä näkökohtia jotka perustelevat nykyisen suhteemme säilyttämistä natoon ja toisaalta niitä jotka puoltaisivat mahdollista liittokunnan jäsenyyttä

kun on puhuttu neljästä viidestä kuukaudesta niin siinä on sitten sotilaiden kanssa pitänyt tehdä myös sopimukset ja sitten niiden mukaan on toimittu

kriisin jälkeen lähdemme liikkeelle alemmalta lähtölavalta kuin aikaisemmin mutta talouden olisi silti ponkaistava yhtä pitkälle kuin ennen kriisiä

arvoisa puhemies

suomi koki taakse jääneen vuoden aikana syvän taantuman ja taloutemme syöksyi alaspäin

omistajaohjausministeri vastaa varmasti yksittäiseen yritykseen liittyen mutta valtion yritysten osingonmaksu tulee pienenemään huomattavasti kahdesta syystä

minusta tähän on erittäin hyvät mahdollisuudet ja valmiudet olemassa

valtiontaloudessamme on ollut tuntuva ylijäämä vuosien ajan

poliittisille puolueille voidaan antaa yksityistä tukea jäsenmaksuilla arpajaisilla kiinteistötuloilla sanomalehtien ja puoluejulkaisujen myynnillä sekä avustuksina

tämä tietokatkos on selvästikin siinä että poliittiselle johdolle ei ole tullut tietoa siitä mitä sotilaiden kanssa tästä päivämäärästä on sovittu

kriisin keskellä voimme saada helpotusta tilanteeseen lainaamalla valtiolle runsaasti lisärahaa joka kuluu pääasiassa yhteiskunnan palveluiden ja etuuksien rahoittamiseen

sekä siitä että tulokset ovat heikentyneet että siitä että syksyllä jo hallitus viestitti siitä että hallituksella omistajavaltaa käyttävänä ei ole nyt erityisiä osingonmaksuun liittyviä suuria odotuksia vaan yrityksillä on tässä suhteessa enemmän mahdollisuuksia myös ajatella yrityksen omaa rahoitusta

neljänneksi väylärakentamisessa oli perusteltua päättää käynnistää nopeasti uusia hankkeita jotka olisi myöhemmin joka tapauksessa pitänyt toteuttaa

on välttämätöntä että myös nämä kaksi yhtiötä osallistuvat myös tämän uuden toiminnan rahoittamiseen niin kuin metsäyhtiöt ovat viime vuosien vastaavissakin tilanteissa tehneet

selonteko kuvaa sanatarkasti eduskunnan seurantaryhmän ilmaiseman kuvauksen niin sanotun nato option säilyttämisestä ja toteaa hallituksen puolesta että on olemassa jatkossakin vahvoja perusteita harkita suomen nato jäsenyyttä

kun päivämäärä on laitettu paperille niin kaikki oletuksethan silloin ovat rakentuneet sille että tämä operaatio kahden kierroksenkin kautta tulee suoritettua ja että vaalit on käyty

kansainvälisillä mekanismeilla tulemme takaamaan sen että päästökaupan piirissä toimivat alat suurteollisuus ja mittava energiantuotanto joutuvat leikkaamaan päästöjään ohjelman mukaisesti

lisäksi hallitus pyytää erikseen eduskunnan suostumukset valtiontakausten antamisesta jos erityisrahoitusyhtiöltä pyydetään rahoitustukea

sillä haetaan sitä että sekä me edustajat että muu yhteiskunta voivat arvioida valtioneuvoston jäsenten toimintaa suhteessa näihin sidonnaisuuksiin

yksityisten lahjoitusten summia kokoa tai toistuvuutta ei ole rajoitettu

toiseksi saamme merkittävän määrän uusia investointeja koko suomeen

kansainvälisen sopimuksen on oltava niin sitova että leikkausten vuoksi teollisuus ei muuta suomesta tai euroopasta muualle eikä voi sijoituspaikkavalinnalla paeta velvollisuuksiaan

suomen puolustuksen perustana on tuloksellinen ulko ja turvallisuuspolitiikka mutta samalla hallituksen ja eduskunnan on tiedostettava vastuunsa ja varauduttava myös sellaisiin vaihtoehtoihin jotka tuntuvat hyvinkin epätodennäköisiltä

suomen lähtökohtana oli että kokonaispaketin on oltava uskottava vaikuttava ja kaikilta osin tiukan ehdollinen

tässä suhteessa ministerien ilmoitukset pitävät sisällään ne sidonnaisuudet joita heillä on

arvoisa puhemies

ennen kuin keskustelu vuosi sitten keväällä vaalirahoituksesta alkoi tiedettiin että puolue ja vaalirahoitusjärjestelmämme kaipaa uudistamista ja siksi hallitusohjelmassa jo ennen tätä linjattiin että hallitus arvioi vaali ja puoluerahoituksen laki ja menettelytapamuutosten tarpeen lahjonnanvastaisen valtioiden ryhmän eli grecon antamien suositusten jälkeen

arvoisa puhemies

neuvoteltu paketti täyttää kaikki nämä ehdot

arvoisa puhemies

tässä selonteossa erityinen painopiste on päästökauppasektorin ulkopuolisissa sektoreissa eli hyvin tavallisissa elämäämme päivittäin vaikuttavissa asioissa erityisesti kiinteistöjen rakentamisessa ja lämmittämisessä sekä liikkumisessamme

työuraa pitää pidentää

siten suomi ylläpitää uskottavaa kansallista puolustusta joka varautuu torjumaan maahamme kohdistuvan sotilaallisen voimankäytön ja sillä uhkaamisen

meidän kannaltamme on olennaista se että mikä se oli nordea capital jos tässä nyt mainostetaan jotakin meillä on tiedossa instrumentti johon on sijoitettu ja osaamme arvioida pääministerin toimintaa tuleeko sellaisia tilanteita joissa mahdollisesti syntyy eturistiriitaa tähän nähden

työllistävän rakennustoiminnan edistämiseen ja yritystoiminnan ja viennin rahoittamisen edistämiseen

avoimena taloutena olemme hyötyneet paljon maailmantalouden ja maailmankaupan kasvusta